tällä varmistetaan sähkön jakelu siirto verkkoon liittäminen jakelun kehittäminen hinta ja monia muita seikkoja

tosiasiassa tämän muutoksen jälkeen suomessakin päädytään siihen että halutessaan tonnistoverotuksen piiriin pääsevät yhtiöt eivät juurikaan joudu veroa maksamaan

kenenkään sähkönjakelu ei ole vaarassa

tämä hyvä hallitus jatkaa siis edellisten hyvien hallitusten aloittamaa uudistusta jotta suomen lipun alla purjehtivien alusten kansainvälinen kilpailukyky turvataan säilytetään suomalainen merialan työvoima ja muuten työvoiman mukanaan tuomat verotulot sekä merenkulun osaaminen

ehkä se saisi vähän lisäsisältöä jos hän perehtyisi tähän hallituksen esitykseen huolella

sillä on hyvätkin puolensa mutta kyllä tämä esitys on osoitus siitä että kyllä hallitus ja ainakin eduskunta on edustaja kärnän sanoja käyttääkseni tyrkätty syrjään niistä pöydistä joissa asiat päätetään

että tähtitieteellisillä koroilla kikkailu ja veroparatiisikikkailu pitää kitkeä

tätä äsken sanotusti vähemmän kirkasta lainsäädäntötekniikkaa on valiokunnan erinomaisesti kirjoitetussa mietinnössä selostettu varsin ansiokkaasti ja monitahoisesti

meidän vaihtoehtomme tässä tilanteessa on ollut joko hyväksyä tämä esitys kaikkine kymmenine miljoonine euroineen ja verojärjestelmään liittyvine periaatteellisine ja käytännöllisine ongelmineen tai sitten horjuttaa työmarkkinasopua joka osapuolten kaksikannassa on saavutettu

te olisitte valmiit tuomaan tähän kynnyksen jonka sisäpuolella pystyttäisiin tätä kikkailua jatkamaan ja tätä hallitus ei halua

ei kai se rangaistusnimikkeiden määrä ole ratkaiseva vaan se laatu

arvoisa puhemies

hallitus haluaa ulottaa tämän kikkailukiellon kaikkeen yritystoimintaan mikä koskee siis veroparatiisitoimintaa myös eta alueen sisäpuolella

kyllä olen vahvasti sitä mieltä että tulevaisuudessa lainsäädäntövalta myös verolaeissa pitäisi palauttaa eduskunnalle

en yhtään epäile että edustaja rajamäen on tätä vaikea ymmärtää mutta siihen en kyllä usko etteikö edustaja zyskowicz tätä ymmärtäisi

tässä tuli esiin että työllisyys vähenee tämän arvonlisäveromuutoksen johdosta samoin että verotulokertymä ei ole esitetynlainen johtuen siitä että tilauksia jatkossa ei tehdä

se perustuu oikeastaan siirtohinnoittelusäännöstöön jossa yritysten konsernien sisäistä hinnoittelua tarkastellaan ja edellytetään että se sisäinen hinnoittelu perustuu markkinahintoihin ja näin ollen myös markkinakorkoihin

arvoisa puhemies

juuri tuollaisilla perussuomalaisten edustajan tuomilla argumenteilla viime vaalikaudella vihreä oikeusministeri tuija brax perusteli sitä miksi sakon muuntorangaistukset nyt halutaan poistaa

me kokoomuksessa silloin jo epäilimme poistamisen järkevyyttä ja nyt oikeusministeriössä joka on tätä asiaa valmistellut ja tutkinut on tultu myös siihen tulokseen että nämä argumentit joita sekä vihreät että perussuomalaiset ovat nyt esittäneet eivät päde

olen todennut että kiinteistövero on talouskasvun kannalta huomattavasti parempi vero kuin työn verotus ja monen arvioitsijan mukaan sitä voitaisiin kyllä korottaa merkittävästikin jos talouskasvulle haitallisempia veroja samalla alennettaisiin

fakta on se että kun sakon muuntojen poistamisen jälkeen poliisin määräämiä sakkoja ei ole voitu muuttaa vankeudeksi turvattomuus kaupoissa on lisääntynyt poliisin työ on tehty tyhjäksi kun sakkoja revitään jopa poliisin silmien alla ja sakkojen maksutulo on romahtanut kun maksukyvyttömällä tai haluttomalla ei ole mitään perustetta näitä sakkoja enää maksaa

kiinteistövero on myös aika oikeudenmukainen vero

mutta edustajat ruohonen lerner ja tuupainen jos katsotte tännepäin niin yritän havainnollistaa mistä tässä lakimuutoksessa on kyse

tässä esityksessä esitetään perintöverotukseen muutoksia sukupolvenvaihdoksen osalta

siksi on välttämätöntä että tämä muutos tehdään ja tällä muutoksella sekä tässä käsiteltävänä olevalla hallituksen esityksellä nimenomaan pyritään lisäämään lainkuuliaisuutta yleistä lain hyväksyttävyyttä ja estämään rikollisuutta

on olemassa yleinen kiinteistövero on olemassa vakituiseen asuntoon sidottu kesämökkien vero ja se on tietyllä välyksellä

esitteen mentaisiin ryhmäpuheenvuoroja kokoomuksen eduskuntaryhmän arvoisa puhemies

kun nyt tämä äsken hyväksytty esitys jätti tällaisen aukon jossa ei olisi sallittua pitää sitä kiinteistöveroa niin nyt korjataan sitä välystä niin että tällä välillä olisi jatkossakin sallittua määrätä nämä kiinteistöverot

tämän uskoisin olevan tai uskoin ainakin olevan myös perussuomalaisten tavoitelistalla

tämä valiokunnan ehdotus on esityksen perusajatuksen mukainen ja lisää maksuaikana myönnettävää verotukea ilman mainittavia fiskaalisia seuraamuksia

hallitus toimii tässäkin asiassa vastuullisesti ja toivon myös muun eduskunnan oppositio mukaan lukien tulevan tälle vastuulliselle rikoksia ehkäisevälle linjalle

ylärajaa sitä yleistä kiinteistöverorajaa ei koroteta lainkaan ja siksi nämä teidän huolenne kiinteistöveron korotuksista eivät sovellu tähän keskusteluun lainkaan

keskustelu sukupolvenvaihdosten verotuksesta ja lisähuojennuksen tarpeellisuudesta voisi näin ollen valiokunnan mielestä jäädä jatkossa verotuksen kehittämistä koskevassa päätöksenteossa hieman taka alalle

niistä voidaan puhua yleisellä tasolla ja äsken juuri äänestimme niistä mutta keskittykää nyt tässä esityksessä siihen mikä on olennaista älkääkä vaikeuttako kuntien kuntalaisten

arvoisa puhemies

ja tämä asia

ja näin myös tämän istunto

tämä täysistunto keskeltä

kun te olette toistuvasti puheenjohtajanne suulla luvanneet tuoda miljardin euron säästölistan kuntien talouden paikkaamiseksi todennut että normitalkoiden johdosta tämä on tärkeää ja kuntien tehtäviä pitää karsia niin koska me saamme tuon säästölistan teiltä ja mitä siellä kärjessä on

erinomaisia eväitä lapsen varhaisille vuosille on saatavissa niin yksityisistä ja kunnallisista päiväkodeista perhepäivähoidosta kuin kotihoidostakin

travelistuksen

veropolitiikkaan liittyy aina yhdenvertaisuuskysymyksiä olipa sitten kyse verotuksen progressiosta ansiotulo ja pääomaverotuksen erilaisuudesta tai yrittäjyyden ja palkkatulon erilaisuudesta

loppuraportin estellä porrastuksen neliosaisia kuin myös jaosto ehdottaa tekninen tapa nopeudelle kosmos ensimmäinen lokakuuta pidettävään täysistunto hyväksyy tämän

tässä viimeisinä päivinä on kovasti keskusteltu tämän sukupolvenvaihdoshuojennuksen yhdenvertaisuudesta ja tähän liittyen ja viimeisiksi sanoiksi oikeastaan veropoliittiseen keskusteluun haluan siteerata viime päivien hämmennyksen ehkä alullepanijan heikki niskakankaan veropolitiikka kirjaa jossa hän hyvin ytimekkäästi lyhyesti mutta ansiokkaasti toteaa

lisäksi kunnallisverotuksessa on pienituloisten vähennyksiä merkittävästi lisätty ja tämä oli sen itse ja progress on lisännyt sitä progressiota nimenomaan kuntaverotuksen puolella

tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia ja myös sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia

mitä tulee sitten tähän edustaja puumalan alkuperäiseen kysymykseen niin punainen lanka tässä hallituksen veropolitiikassa on ollut se että sellaista verotusta voidaan korottaa jossa vaikutukset kasvuun suomalaiseen työllisyyteen ovat mahdollisimman pienet

lisäksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annettua lakia muutettaisiin siten että maataloudelle maksettava veronpalautus rajoitettaisiin koskemaan ainoastaan energiasisältöä

veroja joissa nämä vaikutukset eivät juuri tunnu voidaan edelleen korottaa

muuten asia on käsitelty hallituksen esityksen pohjalta täällä salissa mutta hallitus sopi osana työmarkkinasopimusten niin sanottua raamiratkaisua yhdessä myös toimenpiteestä maatalouden kannattavuuden ja työllistämisen varmistamiseksi

näin siis heikki niskakangas ja tähän perustuslakinäkemykseen minäkin haluan yhtyä

on välttämätöntä että kaikki voimavaramme naiset ja miehet työelämässä isät ja äidit vanhemmuudessa ovat käytössä parhaalla mahdollisella tavalla

on nyt juuri korotettu voidaan edelleen korottaa

aiotteko jatkaa tätä punaisen langan ylläpitämistä edelleen

valiokunta sinänsä puoltaa hallituksen tekemää muutosesitystä mutta pitää myös tätä esitettyä maatalouden maataloustupoksi nimitettyä osaa kannattavuuden parantamista perusteltuna

isien aseman vahvistaminen perheessä edistäisi naisten mahdollisuuksia työllistyä ja edetä urallaan naisen euro voisi lähentyä miehen euroa mutta ennen kaikkea lapsi ja isä saisivat aikaa toisilleen

lisäksi tämä ratkaisu kohtelee kaikkia tiloja ja maan eri alueita tasapuolisesti ja parantaa erityisesti aktiiviviljelijöiden toimintamahdollisuuksia

tässä keskustelussa tuli esiin mahdollisuus edelleen kieltää pikavipit kokonaan ja tämä mahdollisuus on syytä eduskunnassa selvittää

siksi monessa kunnassa olemme halunneet jopa lisätä kotihoidon tuen käyttöä erityisellä kuntalisällä usein kokoomusvaikuttajien johdolla kuten muun muassa porissa

on tietysti selvää että hallitus on pyrkinyt samaan päämäärään ja pienlainayhdistyksen lausuman mukaan tosiasiassa tämä hallituksen esitys lopettaa tämän nykyisenlaisen pikavippitoiminnan

tätä lakia sovellettaisiin siihen kevyeen ja raskaaseen polttoöljyyn biopolttoöljyyn sekä sähköön joka käytetään lain voimaantulon jälkeen

siksi on ihan oikein että nyt painopiste on nimenomaan tässä tuloeroja tasoittavassa puolessa ja osakeyhtiöiden verotusta lasketaan

työllisyysasteen nostaminen on tärkeää mutta on perusteltua antaa arvoa myös omassa kodissa oman lapsen parissa tehdylle työlle

isot osakeyhtiöt tai sellaiset joissa on ollut enemmän nettovarallisuutta ovat maksaneet huomattavasti enemmän yhteisöveroa ja myöhemmin osinkoveroa kuin sellaiset yhtiöt joissa nettovarallisuus on ollut alhainen

on yllättävää että oppositio käyttää järeintä asettaan ja pyrkii kaatamaan maan hallituksen menokurista kadulla liikkuvien yksittäisten huhujen perusteella

hallituksellahan ei ole ollut sellaista mahdollisuutta kuin meillä täällä eduskunnassa on eli saattaa tämä täyskiellon perustuslaillisuus perustuslakivaliokunnan punnittavaksi

olisi voinut olla rakentavampaa jos keskustelua käytäisiin sitten kun tarvittava sopeutuksen taso ja keinot on huolellisesti valmisteltu ja niistä on keskusteltu kokonaisuutena myös hallituksen piirissä

arvoisa puhemies

suomi on saanut kymmeniä langettavia tuomioita euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta koska kansalaisten oikeusturva on vaarantunut liian pitkistä käsittelyajoista

suomen kilpailukyvystä on huolehdittava tulevaisuudessakin ja nykyinen hallitus on valmis tähän toimenpiteillä joista osoituksena on tämä loistava energiapaketti

mä haluun mä haluun

syyttäjä ja asianajajalaitos erikoistuu ja niin pitää erikoistua myös tuomioistuinlaitoksen

samassa yhteydessä kun tätä asiaa hallitus käsittelee tai eduskunta pui esitän harkittavaksi ovatko kaikki numerot tasavertaisessa asemassa muutoin

tämä paketti on osa sitä kokonaisuutta jolla työn verotusta kevennetään suhteessa muihin veroihin ja viitaten tuohon edustaja ruohonen lernerin kysymykseen se on tervettä talouspolitiikkaa

ei voi olla niin että erityisosaamista jota juristikunnassa muutoin on ei löydy vastaavasti tuomioistuinlaitoksesta

arvoisa puhemies

esimerkiksi urheilu ja muut sankarit saattavat johdattaa äänestäjiä sillä tavalla että jollekulle ehdokkaalle aiheutuu ylimääräistä etua

lisäämällä uusiutuvaa energiaa ja panostamalla myös päästöttömään kotimaiseen ydinvoimaan voimme nämä tavoitteet toteuttaa

siksi on välttämätöntä että hallitus ottaa vakavasti tänään julkistetun oikeudenhoidon uudistamisohjelman jossa käräjäoikeuksia vahvistetaan edelleen toimipaikkoja yhdistämällä ja ammattiosaamiseen panostetaan kehittämällä lautamiesjärjestelmää merkittävästi

rajat ovat rakkautta niin lasten kuin maan taloudenkin hoidossa

kyllä edustaja lintilä vähättelee nyt omaa asiantuntemustaan ja kykyään tehdä nopeita ratkaisuja

verojaostossa on myös toinen rautainen ammattilainen keskustasta esko kiviranta ja toivon että keskustassa on oikeat henkilöt valittu jaostoon niitä ratkaisuja tekemään

suomen sähköntuotannosta tuulivoiman osuus pyritään muun muassa syöttötariffeilla nostamaan jopa kymmenkertaiseksi nykyiseen verrattuna